on erittäin tärkeätä että työntekijöitten asemaa henkilöstön asemaa työelämässä parannetaan erityisesti ylikansallisten yritysten toiminnassa ja tämä eurooppalainen järjestelmä tuodaan myös suomeen

käsittelyssä ovat vähittäiskaupan aukioloajat ja on hyvin tärkeätä että kuuntelette koska kaupat ovat auki sittenhän sen tiedätte

tämä osoittaa sitä että euroopan unioni tekee myös tietyissä asioissa erittäin hyvää työtä henkilöstön aseman parantamiseksi työelämässä

stora enson destian ja nyt tällä hetkellä finnairin ympärillä tapahtuu paljon asioita

tätä talousvaliokunnan käsittelyä varten pyydettiin työelämä ja tasa arvovaliokunnalta lausunto joka on tämän mietinnön liitteenä

täällä eduskunnassa toivottavasti niin työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kuin mahdollisesti niissä valiokunnissa joihin tämä lähetetään lausunnolle tämä saa arvoisensa käsittelyn

tämä osoittaa sitä että valtion omistajaohjaus ei ole hallinnassa

mutta nimenomaan henkilöstön aseman kannalta ja tämän paljon puhutun työurien pidentämisen kannalta tämä on yksi tärkeä osa tässä koko

henkilöstö koetaan pelkkänä menoeränä henkilöstöä ei kuulla kun tehdään yhtiön ulkoistamisia ja muutoinkaan henkilöstöä ei käytännössä arvosteta

tässä talousvaliokunnan mietinnössä on tähän asiaan laajastikin otettu kantaa

hallitus on ollut tästä tietoinen niin ministerit risikko katainen kuin myöskin valtiosihteeri nummikoski joka on kansaneläkelaitoksen hallituksen puheenjohtaja

eduskunnan pankkivaltuuston kertomus tulee aina vähän myöhään jos niin voidaan sanoa mutta se on kuitenkin joka tapauksessa erittäin tärkeä asiakirja

tässä asiassa finnairin kohdalla hallituksessa on valtion omistajaohjausyksikön johtaja pekka timonen joten ainakin ministerillä pitäisi olla selkeä kuva siitä millä tavoin suomalaista ylpeyttä johdetaan

eli kokoomuksella on tässä ollut erittäin merkittävä paikka nähdä mitä on tapahtumassa

euroopan suurimmissa pankeissa suoritettiin viime vuonna stressitestit ja näillä testeillä selvitettiin miten pankkien vakavaraisuus kestäisi vakavan kansainvälisen taantuman aiheuttamat luottotappioiden kasvun ja varallisuusarvojen alentumisen

kuten tästä mietinnöstä käy ilmi me järjestimme erikseen tämän pankkivaltuuston kertomuksen yhteydessä julkisen kuulemistilaisuuden jossa suomen pankin pääjohtaja erkki liikanen ja finanssivalvonnan johtaja anneli tuominen olivat paikalla ja kertoivat siitä tilanteesta mikä syyskuun alkupuolella eduskunnan aloittaessa työnsä oli maailmanlaajuisesti euroopassa ja mikä oli suomessa ja mikä on suomen pankkien ja vakuutuslaitosten tilanne

uuden säännöstelyn myötä voimaan tulevilla sopimusmuutoksilla parannetaan kaupan alan työntekijöiden asemaa sekä luodaan kaupan ja henkilöstön toiminnalle vakaa toimintapohja

miten me saamme paremman yhtiön finnairista

arvoisa puhemies

loppuvaiheessa kävimme täältä nyt jo poistuneen ministeri pekkarisen kanssa kovaakin kädenvääntöä siitä millä tavoin näitä asioita pitäisi järjestää ja mitä muutoksia valiokuntien lausuntojen pohjalta pitäisi vielä talousvaliokunnan täysistuntoon tulevan esityksen osalta tehdä

kreikan portugalin irlannin ja espanjan valtioriskit alensivat näitä maita rahoittaneiden pankkien vakavaraisuutta

nythän meillä ei ainoastaan finanssisiirtojen rahansiirtojen osalta ja pankkien valvonnan ja rahoituslaitosten valvonnan osalta ole näitä ongelmia meillä on ongelmia myös tilintarkastuksessa

kansanedustajille tämä on sikäli tärkeä asia että mehän olemme nyt tavallaan näiden pankkien ja vakuutusyhtiöitten eräänlaisessa yhtiökokouksessa jossa on esillä pankkivaltuuston kertomus joka elin valvoo tätä finanssivalvonnan ja suomen pankin arkipäivää

tämä on ollut talousvaliokunnan mietinnön tekemisen lähtökohta

esitys jatkaa asteittaista kauppojen aukiolon vapauttamista ja selkeyttää nykyistä sekä kuluttajien että kaupan taholta monimutkaiseksi koettua sääntelyä

tämä kaikki mitä on tapahtunut on mennyt tilintarkastusten läpi

tätä asiaahan on käsitelty suuressa valiokunnassa talousvaliokunnassa valtiovarainvaliokunnassa ja myös valtionvarainministeriö on ottanut jälkeenpäin kantaa siihen millä tavoin nämä stressitestit ovat onnistuneet tai epäonnistuneet

siis keskusteluun valiokunnan pojat jäi herra puhemies

lopputulos oli sitten sen näköinen joka saliin tuli ja tätä talousvaliokunnan silloin ennakoivaa epävarmuutta siitä millä tavoin pystytään käytännössä menemään eteenpäin on se sanoisinko vanha konsti siitä että annetaan asian mennä tietyin muutoksin mutta että eduskunnalle pitää antaa tietyn ajan kuluessa selvitys siitä minkälaisia ongelmia käytännössä on todella syntynyt

on ollut valtion tilintarkastajia pankkien tilintarkastajia yritysten tilintarkastajia kaikki on hyväksytty ja samat tilintarkastajat jatkavat

se olisi hyvä nyt että teilläkin on huomenna torilla jotain sanottavaa kun kuuntelette tarkasti

sääntelyn yksinkertaistamisen lisäksi esitys antaa aiempaa joustavammat mahdollisuudet pitää liikkeet avoinna silloin kun se kulutuskysynnän kannalta on tarkoituksenmukaisinta

se arkipäivähän on sujunut tähän asti suhteellisen hyvin suomessa verrattuna moniin muihin euroopankin maihin puhumattakaan sitten yhdysvalloista tai eräistä aasiankin pankeista

tämä ei koske nyt ainoastaan tätä liikennettä vaan sitä että nyt päästökaupassa ollaan myös arvopaperistamassa näitä tuotteita

tässä on tuotu esille myös kriittisesti se näkökulma täällä esimerkiksi pitkäaikaisesti tilintarkastustoiminnassa ollut tarmo lemola kysyy aiheellisesti tuleeko tästä niin paljon hyötyä kuin käytännössä pitäisi koska nämä ohjelmat muistuttavat hyvin paljon samanlaisia ohjelmakokonaisuuksia kuin tekesillä suomen akatemialla on

finanssivalvonnan mukaan finanssisektorin tila on suomessa säilynyt vakaana koko finanssikriisin ajan ja tämän asian todenperäisyyttä talousvaliokunnassa on käyty tämän eduskunnan aikana useaan otteeseen monta kertaa läpi

erityisesti päivittäistavarakaupan osalta aukioloaikojen laajennus tarjoaa mahdollisuuden tehostaa logistiikkapalveluja ja lisätä kustannustehokkuutta

niitähän on tehty ympäri maailmaa

kuvastaa hyvin tätä tilannetta se että nyt vasta japanin ja kiinan kanssa ollaan näitä asioita viemässä eteenpäin

mikä on se joka on se rahan arvoinen etuus jota pitäisi sitten myös käytännössä valvoa

talousvaliokunta muut valiokunnat ja täysistunto ovat perehtyneet monissa eri yhteyksissä energia ja ilmastoasioihin sekä suomessa vuosikymmeniä käytettyyn ydinvoimaan ja siihen liittyviin ydinjätekysymyksiin

tämä on valiokunnan tekstiä ja voidaan todeta tietysti tällaisena lähtökohtaisena asiana että vaikka kaupat ovat auki niin sinne ei ole kyllä pakko mennä

keskimäärin

tämän takia tämä julkinen kuulemistilaisuus ja myös tämä tilaisuus joka varmasti nyt sitten kun aikaa on niin vähän tulee jatkumaan on erittäin tärkeä

venäjän kanssakin tämä kesti hyvin kauan

kun ensiksi oli neuvostoliitto ja sitten neuvostoliiton kanssa oli tämä sopimus saatu aikaiseksi niin sitten tapahtuikin niin että neuvostoliittoa ei enää ollutkaan ja oli venäjä ja piti tämä neuvottelu aloittaa uudestaan

onneksi siellä on keskeytetty mutta finanssipuolellahan ei mitään keskeytyksiä tullut koska kaiken piti olla laillista ja hyvin toimivaa joten tässä suhteessa meillä on kyllä paljon tekemistä

ne koskevat terveydenhuoltoa energiaa koneteollisuuden kasvua eli sellaisia perinteisiä aloja joilla suomessa tätä tutkimustoimintaa on muutoinkin

arvoisa puhemies

tämä valinnanvapaus on asia joka kannattaa itse kunkin perhepiirissään ottaa huomioon erityisesti lauantaina ja sunnuntaina

nykyinen talousvaliokunta on tutustunut energia asioihin sekä talouden menestymisedellytyksiimme kiinassa ja intiassa sekä venäjän merkittävillä talousalueilla jekaterinburgissa ja rostockissa

suomessa ulkomainen omistus on koko ajan lisääntynyt ja meillä vienti on romahtanut teollinen tuotanto on romahtanut ja finnair on yksi merkittävä niin vientimatkojen kuin myöskin työmatkojen kannalta suomessa

miten sitten suomessa pankkien ja vakuutuslaitosten osalta voidaan tätä tarkastustoimintaa tehdä ja mikä siinä on se eduskunnan rooli

tässä ovat nämä periaatteet ihan järjestyksessä mutta esimerkiksi suuressa valiokunnassa on kiinnitetty huomiota siihen että näitten yrittäjien osalta tämä nyt koskee vähän muitakin kuin ehkä nimenomaan nyt sitten intiaa

nyt on sitten kysymyksessä päästökauppa tai tämä isompi pesä mitä tässä ollaan euroopassa ja koko maailmassa selvittämässä

ja kun katsotaan sitten tätä organisaatiota jonka hallintoneuvoston puheenjohtajana on kuten pankkivaltuustossakin timo kalli varapuheenjohtajana antti kalliomäki ja hallituksen puheenjohtajana on valtiovarainministeriön valtiosihteeri raimo sailas ja varapuheenjohtajana työ ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö erkki virtanen ja opetusministeriön kansliapäällikkökin on tässä niin voi sanoa että ainakin budjetin näkökulmasta sitran asiat ovat esillä

kotimaassa pohjois pohjanmaa satakunta ja eurajoki etelä savo ja lappi ovat esittäneet omia ratkaisujaan energia ja ilmastotavoitteissa työllisyydessä ja yritystoiminnan menestymisessä

me olemme talousvaliokunnassa jo pidemmän aikaa kiinnittäneet erityistä huomiota kaikkienkin talouteen liittyvien esitysten käsittelyssä siihen mitkä ovat ne riippumattomat asiantuntijat jotka eivät ole asianosaisia ovat ne sitten pankkia tai vakuutuslaitoksia koskevia kysymyksiä mitkä ovat ne jotka voisivat tuoda vaihtoehdon ja myös sitten analysoida sitä mitä on käytännössä tehty

suomessa on kalliit lentoliput verrattuna siihen millä tavoin finnair lentää esimerkiksi new yorkiin ja muutoinkin lentoliikenne suomessa ei ole hoidettu sillä tavoin kuin valtio omisteisessa yhtiössä pitäisi

mutta nimenomaan tämä sosiaalietuuksien vieminen pois maasta on ihan tarkoituksellista ovat ne sitten lapsilisiä tai muita siinä mielessä että se toinen vaihtoehto on sitten se että ne perheet tulevat tänne

valtioneuvoston periaatepäätös ydinvoiman lisärakentamisluvista sekä ydinpolttoaineen loppusijoituksesta on ollut tiiviissä käsittelyssä talousvaliokunnan lisäksi ympäristövaliokunnassa työelämä ja tasa arvovaliokunnassa maa ja metsätalousvaliokunnassa hallintovaliokunnassa tulevaisuusvaliokunnassa sekä sosiaali ja terveysvaliokunnassa

arvoisa puhemies

kysyn teiltä arvoisa ministeri

tiistaina ja keskiviikkona brysselissä oli euroopan unionin jäsenmaitten talousvaliokuntien ja valtiovarainvaliokuntien edustajien kokous jossa tämän kreikan tilanteen ympärillä käsiteltiin tätä rahoituskriisiä ja maitten budjettivajetta

millä tavoin finnair näissä tilanteissa pidetään suomalaisessa valtion omistuksessa

vakuutussektorin vakavaraisuus on pysynyt hyvällä tasolla

mutta ovatko ne esillä suomen edun näkökulmasta sillä tavoin kuin aikoinaan sitraa perustettaessa on tarkoitettu

tämä minkä takia tässä nyt erityisesti haluan tähän asiaan kiinnittää huomiota on se että jos suomessa on töissä ja yrittäjänä nimenomaan yrittäjänä ja sitten se työ mitä varten on täällä yrittäjänä päättyy niin sinä suomessa saat tämän yrittäjäturvan ja sinä saat sen myös sitten tähän esimerkiksi sanotaan nyt vaikka virolaisten osalta näitä on tapahtunut

tämän asian yhteydessä näitä henkilöitä ovat olleet kauppakorkeakoulun helsingin yliopiston ja svenska handelshögskolanin edustajat

millä tavoin pidetään tyytyväiset asiakkaat ja millä tavoin pidetään tyytyväinen työssä viihtyvä henkilöstö

samaten valtiovarainministeri katainen on tästä saanut tiedon ja hänen valtiosihteerinsä nummikoski kuten sanoin on kansaneläkelaitoksen hallituksen puheenjohtaja niin kyllähän tässä tietoa on tämän asian tilasta ollut

se on tähän talousvaliokunnan mietintöön kysymyksenomaisestikin laitettu ja todettu myös se että eduskunta korostaa että sitran tulee ottaa toiminnassaan edellä todettu huomioon eikä niin vain kuin yleensä todetaan

tässä yhteydessä juuri nämä täällä keskusteltavat asiat tulivat esille ja siellä erityisesti se että kyllähän pankkien valvonta on käytännössä toteuttavissa mutta pankit ovat loppujen lopuksi vähäinen osa koko rahaliikenteestä

minä olisin puolestani kysynyt edustaja kalmarilta sitä kun te olette niin halukkaita nostamaan tätä minkälaiseen määrään olette ajatelleet nyt sitten jos sattuisitte pääsemään hallitukseen nostaa tätä

tässä mielessä on koetettu haastaa myös tiede ja yliopistomaailmaa mukaan siihen mitkä ovat vaihtoehdot ettei ole sellainen vaihtoehdottomuuden tila joka helposti tulee tällaisissa isoissa murroksissa

siinä olivat tällaiset käytännön tapaukset suomessa perustana sen takia että monissa kunnissa ehkä virkamiehelle helpoin tapa ratkaista oma esityksensä lautakunnalle tai kunnanhallitukselle on se että hän katsoo sen hinnan ja toteaa että kun tämä on halvin tämä tarjous hyväksytään koska sitten sen perusteleminen on hankalampaa sillä että hinta on kallein mutta laatu on niin paljon parempi että sellainen kannattaa ottaa

työeläketurvaan talousvaliokunta halusi perehtyä senkin takia että suomen suurimmat sijoitukset ulkomaille ja myös euroalueelle ovat nimenomaan työeläkerahastojen sijoituksia

mikä on se summa se oikeudenmukaisuus joka yrittäjien ja sitten myös valtion näkökulmasta on se summa

minä olisin nyt kysynyt millä tavoin tämä yrittäjien kohdalla on nyt sitten selvitetty ettei tässä suomalaiseen yrittäjään nähden synny kohtuutonta tilannetta suhteessa siihen mitä eurolla saa suomessa ja mitä sillä saa virossa

eli tässä on nyt sitrankin hallinnolla tilintarkastajineen tilanne jossa pitäisi näihin asioihin puuttua

näissä valiokunnan kannanotoissa on ensinnäkin todettu se että ainakin tällä hetkellä useista muista maista poiketen suomessa toimiluvan saaneet pankit eivät ole joutuneet turvautumaan julkiseen tukeen

toisin sanoen ei ole nyt täysin vapaa tämä kauppojen aukiolo tämänkään jälkeen

he voivat olla työelämässä mukana niin kuin täällä toissa päivänä monet kävivät näyttäytymässä

tässä sitran kertomuksessa todetaan että sitra uudisti toimintavuoden aikana strategiaansa asettamalla toimintansa päämääräksi kansalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen ja suomen nousemisen kestävän yhteiskunnan kansainväliseksi esikuvaksi

ja jos tämä viedään pois heistä ei enää ole työelämään puhumattakaan siitä inhimillisestä hädästä joka niitten perheitten ja ihmisten osalta on olemassa

toisin sanoen suurin osa tästä on valvonnan ulkopuolella ja esimerkiksi suomen eduskunnan pankkivaltuuston joka nyt ei vielä kansaneläkelaitoksen ja yleisradion rinnalla ole päässyt tähän osittain repivään keskusteluun siitä mikä on eduskunnan asema näissä asioissa pitäisi kiinnittää tähän enemmän huomiota

arvoisa puhemies

loppuvaiheessa erityisesti sosiaali ja terveysasiat olivat esillä sen takia että ne ovat niin perusterveydenhuollossa sosiaalipäätöksissä kuin erikoissairaanhoidossakin tärkeimpiä sektoreita

tässä valtuutettujen kertomuksen yhteydessä kiinnitin jo huomiota kun itsekin olen joskus ollut valtuutettuna siihen että nyt ei olla käyty läpi valvonnassa niitä asioita jotka kuitenkin ovat kansaneläkelaitoksenkin toiminnassa epäkohtia jotka liittyvät käsittelyaikoihin ja siihen onko oikeus tapahtunut vai eikö ole tapahtunut vaan tässä on ennemminkin kertomuksesta tullut kuvaus jossa on hienot kuviot mutta tämä käytännön asia puuttuu

mitä enemmän saadaan kansallisten valtioitten verotuksen piiriin liikkuvia pääomia sitä paremmin pystytään käytännössä näitä budjettivajeita hoitamaan muutenkin kuin palkansaajien ja yrittäjien kansallisella verotuksella

tällöin eduskunnan hyväksymät ilmasto ja energiatavoitteet energiankulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden lisääminen riittävän ja kohtuuhintaisen sähkönsaannin turvaaminen ovat olleet perusteina tuontiriippuvuuden katkaiseminen sekä päästöttömän ja vähäpäästöisen tuotannon lisääminen kustannustehokkaalla tavalla ja myös se että ydinvoimaa ei rakenneta pysyvää vientiä varten

finanssivalvonnan talousvaliokunnalle antaman tiedon mukaan sillä on jatkuvat yhteydet valvottaviin ja muun muassa raportointi on tihentynyt kuukausittaiseksi

ener giaohjelma koneteollisuuden kasvuohjelma ja kuntaohjelma

toisin sanoen näitä vapaita sunnuntaita hengähdystaukoja jotka ovat todella tärkeitä monesta eri syystä jää tässä jäljelle edelleenkin sekä ostajien kannalta yrittäjien kannalta että kaupan henkilöstön kannalta joille kaikille nämä ovat tärkeitä

kun nyt sitten hallitus viimein puhemiehen ja opposition vaatimuksesta aikoo edetä näissä talouteen liittyvissä lisätalousarvioasioissa niin millä tavoin te meinaatte nyt tätä tilannetta joka on koko ajan paheneva auttaa

resurssit harmaan talouden ja verotuksen välttämisen estämiseen ovat kyllä liian vähäiset ja hallitus toisensa jälkeen on jättänyt nämä resurssit hoitamatta

tästä on nimenomaan kysymys ja tämän takia myös suomessa ja eduskunnassa pitäisi tähän asiaan kiinnittää huomiota eikä ainoastaan täällä

riskienkantokyvyn arvioimiseksi tehdään säännöllisesti stressitestejä

valiokunnan keskinäinen työskentely tässä asiassa oli sillä tavoin hyvin rakentavaa että pyrittiin yksimieliseen esitykseen siitä millä tavoin nyt jatkossa näitä asioita pitäisi hoitaa

mitkä ovat ne sektorit joilla te haluatte tulla tähän mukaan niin että tämä kuntien tilanne paranee niin että niitten taantuvien teollisuuspaikkakuntien tilanne paranee

toisin sanoen juuri kuten tässä äsken tuli todettua hyvin yleisellä tasolla nämä ovat ja vastaavatko ne tällä hetkellä siihen mikä on tämä suomen varsinainen haaste

samoin kun katsoo tätä valiokunnan mietintöä tästä ei käy ilmi mitä asioita esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnassa olisi pidetty tärkeinä niitten miljoonien tapauksien osalta joita vuositasolla kansaneläkelaitoksessa käsitellään

kun suomalaisten parlamentaarikkojen kanssa jotka ovat euroopan unionissa keskustelin niin siellä ote näihin asioihin on ihan toisenlainen kuin tällä hetkellä on suomessa joka tuntuu olevan muutaman vuoden jäljessä siitä mitä todella tapahtuu

samaan aikaan nyt sitten kyllä suojelupoliisi on tehostamassa toimenpiteitään sen suhteen että koetettaisiin jopa rikollisia ennakkoon ulkomailta etsimällä päästä puuttumaan näihin asioihin

verrattuna valtion budjettiin jokainen ymmärtää miten työeläketurva pärjää maailmalla nyt esimerkiksi tämänpäiväisten portugalin lainojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä

tämä sitten käytännössä onnistuikin sillä tavoin että hallituspuolueitten edustajat olivat valmiita näkemään asiat hieman pidemmälle jos niin asian ilmaisisi kuin hallitus ja lähtivät muun muassa kynnysarvoissa toisenlaiseen lopputulokseen kuin tässä selonteossa

valiokunnan mietinnössä todetaan että sitralla on edelleen tärkeä rooli rakenneuudistuksen välineiden ja uusien toimintamallien kehittämisessä

mutta ehkä niitä on kuitenkin ollut ja pyytäisinkin että puheenjohtaja nyt muutamalla sanalla kuvaisi niitä asioita jotka kansalaisten osalta ovat epäkohtia kansaneläkelaitoksen toiminnassa

kysymys on myös aina siitä millä tavoin työeläkeläisten eläkkeisiin tarkoitetut varat ovat sijoitettuna ei ainoastaan eurooppaan vaan ympäri maailmaa

saman tyyppistä aktiivisuutta kaivattaisiin kyllä tässä verohallinnon puolella jotta näiltä verovapailta alueilta näitä rahoja todella yritettäisiin saada ja niitä maita euroopastakin löytyy joissa verovapaus on erittäin ilmeinen eikä ole oikeudenmukaisen verotuksen kanssa juuri missään tekemisissä

millä tavoin te koetatte saada nyt käytännössä näitä eduskunnankin hyväksymiä päätöksiä toimeenpantavaksi koska työllisyystilanne heikkenee koko ajan ja yrittäjien ahdinko pahenee koko ajan

tässä talousvaliokunnan mietinnössä on otettu esille se mitä olemme koettaneet koko tämän eduskunnan aikana tehdä

kilpailuasiat kuuluvat ministeri sinnemäelle ja toivon että hän nyt käyttää puheenvuoron siitä minkä takia näitä asioita valmistellaan maa ja metsätalousministeriössä

vaikka sammolla on omistusosuutta nyt jo ehkä enemmän kuin ruotsin valtiolla niin kuitenkin nordean pääkonttori on tukholmassa ja danske bankin osalta se on kööpenhaminassa

ulkoasiainvaliokunnan valtiovarainvaliokunnan tarkastusvaliokunnan hallintovaliokunnan liikenne ja viestintävaliokunnan sivistysvaliokunnan talousvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu kello kaksitoista viisikymmentä arvoisa puhemies

talousvaliokunnassa on nähty että suomessa on turvattava riittävä sähkönsaanti ja sen avulla ulkomaiset ja kotimaiset sijoitukset sekä investoinnit suomeen

ketkä ovat ne professorit tai muut talouselämän asiantuntijat jotka eivät ole täysin riippuvaisia suomalaisista pankeista tai vakuutuslaitoksista vaan jotka voisivat objektiivisesti antaa kuvan siitä mikä voisi olla joku muu vaihtoehto sille mitä on päätetty

tässä valiokunnan mietinnössä kuten näette kauppakeskukset ovat saaneet merkittävän osan

tämä on se asia joka oikeastaan nyt tälle yhtiökokoukselle kuuluu eli eduskunnan täysistunnolle millä tavoin tähän hallintoneuvostoon joka muodostuu aika paljon kansanedustajista ja hallitukseen joka muodostuu aika tavalla johtavista virkamiehistä tärkeissä ministeriöissä nyt saataisiin uutta henkeä

olenkin esittänyt sitä että maa ja metsätalousministeriö pitäisi sinne työ ja elinkeinoministeriöön viedä koska eihän missään muussakaan elinkeinossa tehdä tämän tyyppisiä järjestelyjä

tämän valvonnan osalta olemme tähän koko ajan kiinnittäneet huomiota mutta vastaus on sellainen kuin tähän valiokunnan mietintöön on tällä kertaa kirjoitettu

nyt esimerkiksi tässä käänteisessä verotuksessa vasta viime aikoina sen jälkeen kun sosialidemokraatitkin suuressa valiokunnassa moneen otteeseen ed

esimerkiksi professori matti viren arvioi että pankkien nykyinen vakavaraisuussääntely on johtanut siihen että useiden pankkien oma pääoma on kovin alhaisella tasolla ja kysyi eikö riskipainotettujen pääomavaatimusten sijasta olisi yksinkertaisempaa vain vaatia selkeästi suurempia omia pääomia

kun ajatellaan esimerkiksi keski eurooppaa niin vaikkapa pariisin champs elyseesllä ei ole ainoastaan näitä suoraan kadulle avoinna olevia paikkoja vaan siellä champs elyseesn toisella laidalla ovat nämä myymäläketjut jotka ovat näitä kauppakeskuksia

väljempiäkin vaihtoehtoja tässä oli mutta se oli se lopullinen ratkaisu joka sitten valiokunnan mietintöön tuli

rajamäki muun muassa ottivat tämän asian esille ministeri katainen on tähän asiaan puuttunut